edustaja heinonen ihan perustellusti tietenkin kyseenalaisti että onko tämänkaltaisilla veronkorotuksilla sitten lopullista vaikutusta kulutukseen

mutta kyse on sen verran vakavasta ongelmasta ylipainoisuudessa ja terveyden heikentymisessä että minun mielestäni joka ikinen asia ja oljenkorsi joka tähän vaikuttaa pitää huomioida ja ottaa mukaan

kun täällä salikeskustelussa tunnutaan enimmäkseen olevan huolissaan kirkonkylien palvelutarjonnasta on mielestäni tärkeää nostaa rinnalle myös maamme suurimpien kaupunkien palvelutarpeet

helsingissä esimerkiksi tukipalveluita ja kotoutumisapua tarvitsevien maahanmuuttajien suhteellinen väestöosuus on huomattavasti suurempi kuin muualla suomessa

lisäksi monet sosiaaliset ongelmat kasautuvat tyypillisesti suurkaupunkeihin eikä helsinki ole tästä mikään poikkeus

valtiovarainvaliokunta korostaa mietinnössään että hyvinvointipalveluiden turvaaminen ja tuottavuuden nostaminen on yksi avaintekijä koko julkisen talouden kestävyysongelman ratkaisemisessa ja kuntauudistuksen läpiviemisessä

haluankin kysyä ministeriltä

työkyvyttömyyseläkkeellä olevat nuoret on täällä salissa jo tänään kerran mainittu mutta tästä tärkeästä aihepiiristä haluan myös minä kysyä sillä viime vuonna tehtiin todellakin tämän vuosituhannen kyseenalainen ennätys

kysyisinkin ministereiltä

mitä nuorten monipuolisten kuntoutusmahdollisuuksien eteen on tehty tai tullaan tekemään sen sijaan että nuoria passitetaan työkyvyttömyyseläkkeelle

hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko puhuu asioista virkistävän rehellisesti ja kuten olemme tänään useaan otteeseen kuulleet epävakaus ja turvattomuus ovat lisääntyneet kiihtyvällä vauhdilla

nimittäin vaikka makeisten ja sokeripitoisten juomien kulutus on iso osa lasten ja nuorten lihavuusongelmaa pitää valitettavan moni koulu edelleen yllä karkkikulttuuria

epäterveellisiä välipaloja myydään kouluissa edelleen terveellisiä välipalapurtavia enemmän ja myös kuluttajavirasto opetushallitus ja kansanterveyslaitos ovat heränneet tähän asiaan

muutama vuosi sitten kouluille laadittujen suositusten mukaan kouluissa ja oppilaitoksissa ei tulisi ainakaan kouluaikana myydä säännöllisesti makeisia virvoitusjuomia tai sokeroituja mehuja sen sijaan välipala automaattien tai kioskien pitäisi aina tarjota terveellisiä tuotteita

meidän tulee onnitella itseämme sekä edellisiä hallituksia siitä että olemme jatkaneet pitkäjänteisesti omaa puolustuspolitiikkaamme joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

vaikka suositusten tarkoitus on hyvä ei sanoma ole ikävä kyllä vielä riittävästi tavoittanut kouluja ja tästä esimerkkinä on vastikään lanseerattu terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen karkiton koulu kampanja ja täällä kun aiheesta puhumme niin toivottavasti yhä useampi koulu ottaisi tästä kopin ja kantaisi sitä vastuuta ja valistuskampanjaa yhtä lailla kuin kodit ja vanhemmat

samaan aikaan olemme osallistuneet aktiivisesti kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin ympäri maailmaa

arvoisa puhemies

tilanteessa jossa vaihtoehtona on ollut valinta kahden huonon vaihtoehdon välillä kokoomus on uskaltanut valita pienemmän pahan ja näin rohkeasti huolehtinut suomen edusta eurooppaa koettelevan finanssikriisin keskellä

selonteossa todetaan että suomelle on tärkeää naton avoimien ovien politiikan jatkuminen ja samalla jäseneksi hakemisen mahdollisuuden ylläpitäminen ja hyvä niin

tämä on täysin mahdotonta

me emme elä kylmän sodan aikaisessa keinotekoisessa vakaassa järjestelmässä jossa voimme vain yksipuolisesti lyödä lukkoon turvallisuuspoliittiset liikkeemme vuosiksi eteenpäin

siksi ulko ja turvallisuuspoliittisilta selonteoilta tulee jatkossa vaatia yhä enemmän konkreettista luonnetta eikä niitä pitäisi ajoittaa tiukkoihin vuosirytmeihin

historia osoittaa että pienten valtioiden tulee olla mukana kaikissa niissä kansainvälisissä valtioiden välisissä organisaatioissa joiden tavoitteena on lisätä vakautta ja hyvinvointia

terveyden ja hyvinvoinnin laitos helsingin kaupunki lastensuojelun keskusliitto mannerheimin lastensuojeluliitto seta ry sateenkaariperheet ry ja suomen asianajajaliitto ovat katsoneet että yhteisadoptio tulisi sallia myös rekisteröidyille pareille ja myös lapsiasiavaltuutettu on esittänyt että lapsen oikeuksien näkökulmasta ei ole estettä sille että rekisteröidyssä parisuhteessa elävät voisivat hakea adoptiota yhdessä

on meidän etujemme mukaista että kansainvälisiä lakeja sekä niitä sovittuja käytäntöjä noudatetaan jotka tähtäävät kaikkien valtioiden koskemattomuuden suojelemiseen

kuitenkin juuri näiden pienten valtioiden kuten suomen tulee olla ensimmäisinä valmiita kohtaamaan kylmä realistinen nollasummapeli

eli tämä ei suinkaan ole pienen joukon höynähtänyttä ajattelua toisin kuin täällä eräissä puheenvuoroissa annetaan ymmärtää

lopuksi vielä totean että kokoomus ja rkp ovat nyt ensimmäistä kertaa asettaneet aikataulun suomen nato jäsenyydelle ja toivoisin samanlaisia kannanottoja myös muiden puolueiden edustajilta

sen sijaan olemme ennen kaikkea auttaneet itseämme eli suomea turvaamaan viennin talouskasvun työpaikat verotulot ja suomalaisen hyvinvoinnin

arvoisa puhemies

koska salissa edelleen keskustellaan yhteisadoption mahdollistamisesta myös rekisteröidyille pareille haluan tuoda esiin ettei tätä asiaa suinkaan kannata vain muutama edustaja täällä salissa vaan terveyden ja hyvinvoinnin laitos helsingin kaupunki lastensuojelun keskusliitto mannerheimin lastensuojeluliitto seta ry sateenkaariperheet ry ja suomen asianajajaliitto ovat katsoneet että yhteisadoptio tulisi sallia rekisteröidyille pareille

edustaja tynkkynen on joskus täällä salissa viisaasti todennut että on erittäin tärkeää kyetä tekemään ero oman henkilökohtaisen vakaumuksen ja lainsäätäjän roolin välillä ja en voisi enempää olla hänen kanssaan samaa mieltä tästä asiasta

kuten itse tänään jo aikaisemmin sanoin erityisesti meille lainsäätäjille ihmisten juridisen tasa arvon tulisi olla itsestäänselvyys ja ainuttakaan pätevää perustelua sille millä perusteella eri sukupuolta olevat parit voidaan asettaa juridisesti eri asemaan samaa sukupuolta olevien parien kanssa en ole kuullut enkä tule kuulemaan koska sellaisia ei yksinkertaisesti ole

myös lapsiasiavaltuutettu on esittänyt että lapsen oikeuksien näkökulmasta ei ole estettä sille että rekisteröidyssä parisuhteessa elävät voisivat hakea adoptiota

edustaja wallinheimo täällä jo osan sanoista suustani vei mutta siteeraisin vielä erästä viisasta ystävääni joka on usein opastanut minua ja monia muitakin siinä että mitään tärkeitä päätöksiä ei koskaan pitäisi tehdä pelkojen pohjalta

omassa puheenvuorossani en suinkaan ollut lietsomassa minkään sortin pelkoja vaan kerroin faktoja joita nimenomaan edustaja wallinheimokin äsken esiin toi

ja salaisuus ei todellakaan ole se että kokoomus on liputtanut nato jäsenyyden puolesta jo pitkään ja tekee näin edelleenkin

helsingissä esimerkiksi tukipalveluita ja kotoutumisapua tarvitsevien maahanmuuttajien suhteellinen väestönosuus on paljon suurempi kuin muualla suomessa

hyvinvointipalveluiden turvaaminen ja tuottavuuden nostaminen on yksi avaintekijä koko julkisen talouden kestävyysongelman ratkaisemisessa ja kuntauudistuksen läpiviemisessä

miten valtionosuusjärjestelmän yhteydessä tullaan jatkossa huomioimaan nämä suurkaupunkien erityispiirteet ja taataan riittävät mahdollisuudet tuottaa palveluita monille erityisryhmille kuten maahanmuuttajille ja sosiaalisesti syrjäytyneille

helsingissä passin ajokortin tai henkilökortin ja muut lupa asiat pystyy hoitamaan enää yhdessä palvelupisteessä ja lupapalveluiden tehostamista jatketaan ilmeisesti edelleen

kysyisinkin ministeriltä

miten varmistetaan se ettei lupa asioiden käsittely ja hoitaminen vaarannu liian tiukan säästökuurin takia

arvoisa puhemies

viimeaikainen keskustelu alkoholimainonnan ja anniskeluaikojen rajoittamisen kaikkivoipaisuudesta tuntuukin jokseenkin absurdilta tilanteessa jossa olisi ennemminkin löydettävä ne täsmätoimenpiteet alkoholin suurkulutuksen ehkäisemiseksi

mitkä voisivat olla ne toimenpiteet joilla autetaan erityisesti alkoholin suurkuluttajia ja ehkäistään suurkulutuksen haittoja

olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne sillä heidän ei ole lupa puhua vaan olkoot alamaisia niinkuin lakikin sanoo

nämä raamatun jakeet legitimoivat osaltaan pitkäksi aikaa naisten asemaa miehilleen alisteisina ja estivät naisten etenemisen papeiksi kristillisen kirkon sisällä

jokaisen suomalaisen tulee olla lain edessä tasa arvoisessa asemassa

arvoisa puhemies

yhdenvertaisen aseman kieltäminen seksuaaliseen suuntautumiseen perustuen ja joko raamattuun tai tunnustuksellisten tutkimuslaitosten tekemiin tutkimuksiin viitaten ei tätä kohtelua oikeutetuksi tee

kalliiden tehtävien siirto kunnilta valtiolle taas heikentäisi kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä hallinnon tehokkuutta ja merkitsisi lopulta kuntaperusteisen järjestelmän loppumista

myöskään luonnonjärjestykseen viittaaminen tuskin on järkevää sillä epäilen meitä luodun myöskään ajelemaan autolla käymään stockmannilla ostoksilla nauttimaan maataloustuista tai matkustelemaan talvilomalle teneriffalle

kun välikysymyksen esittäjät kysyvät miten hallitus aikoo turvata kuntalaisten lähipalvelut ja vaikuttamismahdollisuudet voimme hallituspuolueista vastata yhdellä rintamalla

kuten me kaikki tiedämme lakialoitteen tarkoitus on yhtenäistää lainsäädäntöä niin että kaikkiin parisuhteiden virallistamisiin sovellettaisiin avioliittolakia kahden erillisen lain sijaan

on aivan selvää että kansalaisten lähipalvelut voidaan tulevaisuudessa taata ainoastaan muodostamalla vahvoja ja taloudellisesti menestyviä kuntia jotka pystyvät itse tuottamaan suurimman osan peruspalveluistaan

kuten tänään on useaan otteeseen todettu avioliittolain muutos ei vaikuttaisi kirkkojen itsemääräämisoikeuteen avioliittoon vihkimisessä vaan ne voisivat jatkossakin asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä kirkollisen avioliiton solmimiselle kuten ne ovat tähänkin asti tehneet

nämä elementit puolestaan ovat hyvinvoivan kuntatalouden peruspilareita

on kirkkojen oma asia millaisen suhtautumistavan ne tasa arvoon ottavat

on paikallaan huomauttaa kauhistelijoille etteivät homoparit tule lakiuudistuksenkaan myötä saamaan adoptioprosessiin minkäänlaista ohituskaistaa vaan tulevat kohdelluksi heterovanhempien tavoin

jokainen valistunut ihminen tietää ettei näin korkeilla kuntaveroasteilla ainakaan lisättäisi halukkuutta asua kriisikunnissa lähipalveluiden järjestämisvaikeuksista puhumattakaan

myös lukuisat asiantuntijatahot kuten jo mainitsemani terveyden ja hyvinvoinnin laitos helsingin kaupunki lastensuojelun keskusliitto mannerheimin lastensuojeluliitto seta ry sateenkaariperheet ry ja suomen asianajajaliitto ovat katsoneet että yhteisadoptio tulisi sallia rekisteröidyille pareille

julkisuudessa esillä ollut esitys tulevasta kuntajaosta on ministeriön virkamiestyöryhmän selvitys eikä sillä ole toistaiseksi keskusteluiden pohjapaperia suurempaa painoarvoa

ja myös siis lapsiasiavaltuutettu on esittänyt että lapsen oikeuksien näkökulmasta ei ole estettä sille että rekisteröidyssä parisuhteessa elävät voisivat hakea yhdessä adoptiota

argumentteina adoptio oikeutta vastaan on yritetty käyttää myös kvasipsykologisia tutkimuksia muun muassa peloteltu homoparien lasten tulevan kiusatuksi koulussa

kunta ja palvelurakenteen uudistaminen ja siihen vaikuttavat taustatekijät ovat olleet vuosia esillä ja on korkea aika että asiassa on vihdoin ryhdytty toimiin

yhtä lailla meidän varmasti tulisi muutoin lailla kieltää keskuudestamme loputkin koulukiusaamiseen johtavat asiat kuten vaikkapa silmälasit väärän väriset koulureput milloin vaaleat hiukset ja milloin tummat hiukset

helsingissä esimerkiksi tukipalveluita ja kotoutumisapua tarvitsevien maahanmuuttajien suhteellinen väestön osuus on huomattavasti suurempi kuin muualla suomessa ja muissa kunnissa

yhteisen adoption rajaamiselle avopuolisoiden tai rekisteröityjen parisuhteiden ulkopuolelle ei myöskään ole perusteita suomen allekirjoittamissa kansainvälisissä sopimuksissa mukaan lukien euroopan neuvoston adoptiota koskeva yleissopimus